kun kuuntelee opposition ohjeita niin tulee mieleen se nuori mies joka pani lehteen ilmoituksen että myytävänä tarpeettomana tietosanakirjasarja koska olen mennyt naimisiin ja vaimoni tuntuu tietävän kaiken

kuitenkin jos tarkemmin ajattelee näitä opposition ohjeita niin ne ovat rahaa sinne rahaa tänne rahaa tuonne

kiinaan ja aasiaan pitää vientiponnistuksia lisätä myöskin venäjälle varsinkin jos öljyn hinta nousee elikkä me tarvitsemme uusia alueita

mutta tässä mielessä kasvun odotukset ovat aika heikot ja meidän täytyy kansallisesti todella vakavasti pyrkiä hoitamaan talous kuntoon

ensinnäkin kiitän ryhmien puheenvuoroja jotka todistivat että todellisuudessa mitään suuria eroja ei ole

nämä vaihtoehdot sinänsä ovat aika näennäisiä sosialidemokraattienkin verolinja josta nyt ei näkevä reettakaan saa oikein selvää

arvoisa puhemies

muutos hyödyttää erityisesti pienituloisia kotitalouksia ja ehdotetulla arvonlisäveron alennuksella on tutkimusten mukaan suurempi tulonjakoa tasoittava vaikutus kuin sitä vastaavalla tuloveron alennuksella

edelleen tämänkin jälkeen suomessa elintarvikkeiden arvonlisävero on suhteellisen korkea kun verrataan sitä keskeisiin euroopan unionin ydinmaihin

tämä puolestaan johtuu siitä että neuvoston arvonlisäverojärjestelmää säätelevän direktiivin mukaan voi olla ainoastaan kaksi alennettua arvonlisäverokantaa

voi sanoa että yksi ongelma tässä on ja se liittyy ravintolapalveluiden asemaan

valiokunta haluaakin todeta että kielteisiä vaikutuksia aiheutuu siitä että veroero ravintolapalvelujen ja ruuan arvonlisäveron välillä kasvaa tämän alennuksen johdosta

koska tämä esitys on taloudellisilta vaikutuksiltaan varsin merkittävä valiokunta on edellyttänyt että erityisesti elintarvikkeiden hintakehitystä seurataan systemaattisesti riittävän pitkältä ajalta ennen muutosta ja sen jälkeen

valiokunnan mietintöön liittyy kaksi erillistä vastalausetta

arvoisa sali on sovittu sillä keskustelu jatkuu yhteen asti mutta irakille oli varattu tuntia meillä on myös pyydettyjä puheenvuoroja joita on tarkoitus käydä tämän keskustelun tai kyllä etukäteenkin ja kuivureita karkotuskärttävä keskustelun puhemies

jos puhutaan tästä ydinkysymyksestä niin olen pääministerin kanssa aivan samaa mieltä että on vaikeaa mennä neuvotteluun jos suomi ilmoittaa julkisesti että siihen euromäärään ollaan valmiit menemään

toinen asia on sitten se että tässä ei ole yksiselitteistä vastausta koska täytyy erottaa se mikä on rahoitusmarkkinoille kelpaava takaus ja eri asia mikä on takausvastuu

se on eri summa koska nekin joiden takaus ei kelpaa rahoitusmarkkinoilla ovat kuitenkin rahoitusvastuussa ja maksuvastuussa jos takauksessa jotakin sattuu

näin ollen yksiselitteistä vastausta ja sitä mikä se summa on minusta on päivänselvää että ei neuvottelutavoitetta voi julkisesti ilmoittaa kukaan joka haluaa todella neuvotella

arvoisa puhemies

kukaanhan ei varmuudella pysty sanomaan paljonko menee hintoihin kuinka monta vuotta tai montako kymmentä vuotta se on mutta kyllä tässä tulee olemaan kauppa erittäin tarkan tarkkailun ja tutkimuksen kohteena että varmasti siitä merkittävä osa tulee välittömästi menemään hintoihin sen jälkeen

kyllä minä ihmettelen sosialidemokraatteja että he eivät pienituloisten lapsiperheiden suurperheiden ihmisille halua ruuan hinnan alennusta

kun on joskus yritetty kun on oltu yhdessä hallituksessakin kansaneläkettä nostaa niin se ei ole käynyt kun pitää hirveästi kaikkea muutakin nostaa

teillä on vain kysymys siitä että kun te epäilette on harhaluulo että jotenkin maaseutu hyötyisi niin te haluatte vastustaa sen takia

oppositio sen sijaan pyrkii huiskimalla tekemään kaikenlaisia ehdotuksia hätäpäissään

kun hallitus tuo sitten elvytyspaketin niin totta kai siellä on niitä elementtejä ja oppositio yrittää selittää kuinka hallitus olisi muka tullut heidän linjalleen

eivät pankit ole supistaneet vaan kysymys on siitä että yritykset eivät muilta rahoitusmarkkinoilta saa luottoa

arvoisa puhemies

vesilaki on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä ja kiitos ministeri braxille että se on nyt tuotu eduskuntaan

myöskin kaikki hallituspuolueet ovat siihen sitoutuneet mutta se että on erilaisia käsityksiä siitä mitä laki tarkoittaa ei kai liene tavatonta onhan meillä suomessa jatkuvasti oikeusriitoja jokaisessa asteessa ja ne kai kaikki johtunevat siitä että lakia tulkitaan hiukan eri tavalla

arvoisa puhemies

jokainen kunta saa perustaa niitä ja kuntayhtymiä tai palkata omaan kaupunkiin erikoislääkäreitä niin paljon kuin haluaa

ensinnäkin täytyy todeta että niin tässä kuin monissa muissakin asioissa yleensä puhutaan politiikassa ja mediassa marginaaleista aivan pienestä osasta koska ne herättävät kiinnostusta

ensinnäkin valiokuntakin on todennut sen että on valitettavaa tämä kiire ja lyhyt aika mutta valitettavan usein sellaiseen tilanteeseen joudutaan silloin kun halutaan nopeita ratkaisuja

kyllähän kunnissa pitää itse ajatella

monestihan se on helpompi jos on sellaisia ratkaisuja joissa voidaan vähitellen tehdä korjausliikkeitä

tämän lain merkitys on paljon laajempi ja paljon suurempi kuin muutamien erillisten vaikka sinänsä merkittävien ja suurtenkin vesivoimahankkeiden

mutta kaikkihan me tiedämme että takauksen antaminenhan niin kuin tuolla puitesopimuksessakin sanotaan on lopullinen ja peruuttamaton

tosin tällä päätöksellähän emme vielä anna takausta vaan jokainen takausjärjestely on erikseen kumottavissa jos hallitus sen haluaa tai sitten suomessa eduskunta ei anna hallitukselle luottamusta tässä suhteessa

nykyisin voimassa olevan vesilain mukaan ensiksi arvioidaan onko ehdottomia edellytyksiä luvan epäämiselle ja jos on intressivertailua ei suoriteta

mitä tulee näihin riskeihin haluan todeta myöskin pöytäkirjaan että en ole sinisilmäinen siinä suhteessa

molempiin mietintöihin olemme valtiovarainvaliokunnassa kirjanneet sen että vaikka asiantuntijat katsovat että riski on vähäinen niin joka kerta on muistettava se että riski voi toteutua ja että kun takauksia annetaan pitää arvioida aina se pystytäänkö siitä riskistä selviytymään

tämän nyt esitetyn lain mukaan suoritetaan aina intressivertailu ensin ja sen jälkeen jos intressivertailun perusteella näyttää olevan edellytykset luvan myöntämiselle arvioidaan lopuksi ovatko ehdottomat luvanepäämisperusteet voimassa

infrarakentaminen on korkeammalla kuin pitkään pitkään aikaan historiassa ja tulee olemaan vielä tulevina vuosinakin

erittäin onnistunutta siltä osin

ja edelleen on syytä todeta että pulaa on tietysti työpaikoista mutta ennen kaikkea pitäisi ajatella että pulaa on työnantajista eli niistä yrittäjistä ja sinne pitäisi voimavaroja kohdentaa

tässä mielessä tässä tapahtuu muutosta vaikka nämä ehdottomat luvanepäämisperusteet sinänsä eivät ole muuttuneet mihinkään tässä laissa

mitä tulee näihin metaanipäästöihin niin olen kyllä nähnyt tiedemiehiä ja asiantuntijoita jotka ovat todenneet että allasratkaisussa nämä päästöt ovat lyhyellä tähtäyksellä merkittävän suuret mutta pidemmällä tähtäyksellä ne voivat olla jopa pienemmät kuin ne olisivat sellaisenaan

mutta jos riskit laukeavat niin on tietenkin aivan eri asia mikä se bruttokansantuote sitten tulevaisuudessa tulee olemaan

mutta sen osalta on ehkä syytä todeta että nämä sopimuksethan on tehty hallitustenvälisenä yhteistyönä

mehän tiedämme että suoalueet ovat merkittäviä metaanilähteitä ilman että siellä mitään allasta on edes olemassa

elikkä sillähän on mitattu se liittovaltion ja hallitustenvälisen yhteistyön ero kuka asioista päättää

ja tämä päätöshän oltakoon sen sisällöstä sitten mitä mieltä tahansa on hallitustenvälisellä sopimuksella tehty päätös

minä olen kysynyt kuinka paljon te luulette ihmisiä sillä allasalueella asuvan ja olen voinut heitä sitten valistaa että ei siellä asu yhtään pysyvää asukasta

mutta ymmärrän hyvin sen että siinä lähialueilla lähikunnissa monille ihmisille tämä on kipeä asia en silti vähättele tätä asiaa

se ei ole mielestäni kovin pitkä aika ja kiire on varmasti ollut lain valmistelijoilla mutta vielä kiireempi on ollut täällä eduskunnassa

uusipaavalniemen puheenvuoroon niin osittainhan tämä hänen ennusteensa palkkojen alentamisesta ja muusta on jo toteutunut siinä mielessä että lähes poikkeuksetta näissä maissahan jotka ovat lähteneet näitä alijäämiä supistamaan on ainakin valtion virkamiesten palkkoja alennettu

kysytäänkö ihan lähialueella asuvilta siinä kunnassa asuvilta lappilaisilta suomalaisilta vai pitääkö kysyä kaikilta eurooppalaisilta tai afrikkalaisilta

mitä tulee suomessa asuntokuplaan ja sanotaanko ylihintaisuuteen niin keskeinen syyhän on tietysti alhainen korkotaso ja sitten lainojen juoksuajan pidentyminen todella merkittävästi

päivänselvää on ilman että sitä täällä sanotaan että eihän millään lausunnolla voi olla oikeudellista merkitystä niin että sitä olisi noudatettava ellei laissa nimenomaisesti ole niin kirjoitettu

suhdannetilanteen muutokset näkyvät julkisessa taloudessa kuitenkin viiveellä mistä johtuen julkisen talouden alijäämä on edelleen suuri

sehän ei koitunut tämä etu asunnonostajien hyväksi vaan sehän meni kaikki asuntojen hintoihin mistä syntyi ylihintainen asuntokanta

kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkuu irlantia koskevasta päätöksestä huolimatta joten myös reaalitalouden kehitys on epävarmaa pitemmällä tähtäyksellä

mutta sellainenkin väite että valtioneuvoston lausunnolla ei ole mitään merkitystä on väärä ministeri ei näin sanonutkaan vaikka lehdestä olen kyllä lukenut hänenkin sanomakseen sen pannun en minä usko että hän on näin sanonut

muutenhan se tarkoittaisi että niillä muidenkaan lausunnoilla ei ole mitään merkitystä ja ei kai sellaista tulkintaa kukaan voi hyväksyä

esimerkiksi jos valtioneuvosto lausunnossaan pystyy esittämään sellaisia keinoja tai ehtoja joilla voidaan vaikuttaa sillä tavoin että se vähentää niitä ympäristömuutoksia tai heikennyksiä jotka ovat ehdottoman luvan epäämisen perusteina niin tällä tavalla voidaan tietysti kehittää eräällä tavalla tätä hakemusta niin että se täyttää paremmin ne vaatimukset joita vesilaki sille asettaa

kutsuin myöskin kaikki pankkien asuntovastaavat pankinjohtajat keskuspankeista neuvotteluun jossa kävimme läpi sitä että riittävät marginaalit kaikille lainanottajille pitäisi jättää ja arvioida takaisinmaksukyky

kaikki vakuuttivat näin olevan mutta tietenkin useaa asiaa voi silti epäillä oliko todellisuudessa näin

kun äsken sanoin että nordea teki samaa niin ehkä erehdyin siinä mielessä että kysymyksessä oli aikoinaan kansallis osake pankki joka lainoitti kaikille sataprosenttisesti osakkeita vastaan omien osakkeiden ostot ja niitähän tarjottiin joka puolella

edelleen haluan korostaa niin kuin tuossa vastauspuheenvuorossani totesin että ei tällä eikä millään muullakaan lailla rakenneta mitään kohdetta mutta ei sillä myöskään estetä minkään kohteen yksittäisen kohteen rakentamista

minullekin tarjottiin en kyllä ostanut koska vastasin että minulle on kotona opetettu että on synti tienata tyhjästä rahaa kun kehuttiin kuinka ne ovat hyviä sijoituksia että raha pitää ansaita työllä ja sen vuoksi minä en tällaista tarjousta hyväksy

laki antaa reunaehdot ja lupaviranomainen sitten ratkaisee yksityistapauksessa erikseen täyttyvätkö nämä ehdot ja se päättää luvasta

jos ja kun korkein hallinto oikeus on tehnyt kielteisen päätöksen niin sehän tarkoittaa että sellaista hanketta siinä muodossa ja niillä ympäristövaikutuksilla ei tähän maahan koskaan rakenneta mutta kaikki muut erilaiset hankkeet lupaviranomainen joutuu käsittelemään eikä meistä kukaan voi etukäteen sanoa mikä lupaviranomaisen päätös on jossakin muussa hankkeessa

arvoisa puhemies

mutta mitä tulee tähän itse asiaan mitä tulee sitten vaihtoehtoihin joista on puhuttu niin varmaan ne vaihtoehdot tietysti siellä euroopan unionissa olisivat olleet käytettävissä siltä osin kuin olisi katsottu euroalueiden kokouksessa vaihtoehtoja olevan

meillä täällä suomessa tällä hetkellä tältä osin on tietenkin vaihtoehtoina joko hyväksyä tai hylätä ja tässä on päädytty sen vaihtoehdon kannalle että me hyväksymme

minusta tämä on päivänselvä ja luonnollinen asia että viranomaisilla on päätösvalta asiassa ja he perustavat päätöksensä vesilakiin

näin on valiokunnassa todettu koska on katsottu että toinen vaihtoehto voisi olla vielä huonompi ratkaisu

toivottavasti tästä ratkaisusta kuitenkin tulevaisuudessa voimme todeta että se oli sittenkin tässä tilanteessa huonoista vaihtoehdoista paras

se on hyvin monen asian ja mutkan takana ja näin ollen tällä lailla ei sitä asiaa eikä monta muutakaan asiaa mitään yksittäistä asiaa ratkaista vaan tämä panee yhden reunaehdon tälle ja monelle muullekin hankkeelle

valtiovarainvaliokunta on mietinnössään korostanut rakennemuutospaikkakunnille suunnattavien toimien ja niiden monipuolisuuden tärkeyttä

arvoisa puhemies

minusta on syytä siihen että tämä laki käsitellään asianmukaisesti ja normaalisti

kaikki tiedämme hallituksen pelisäännöt

valiokunta korostaa että valtion riskisijoitustoimintaa kehitettäessä on kuitenkin tärkeää huolehtia siitä että valtion riskirahoitusta hoitavien tahojen rooli ja tehtävät säilyvät riittävän selkeinä

tämä on myöskin hallitusohjelman mukainen siinä mielessä että hallitusohjelma edellyttää että laki annetaan yksimielisesti ja näin on tehty ja sellainen lakihan tietysti tulee eduskunnassa myöskin hyväksytyksi

valtiovarainvaliokunta on tyytyväinen talous ja velkaneuvontaan tehtävästä miljoonan euron lisäpanostuksesta neuvonnan kysynnän voimakkaasta kasvusta johtuen

siitä huolimatta voimavarat ovat edelleen niukat tarpeeseen nähden

koska neuvontatarpeen kasvu johtuu etenkin helposti saatavista pikaluotoista niin tämän toiminnan sääntelyn toimivuutta on seurattava ja ryhdyttävä toimiin lainsäädännön ja valvonnan tiukentamiseksi

valiokunta on myös muun muassa kuluvan vuoden talousarviota koskevassa mietinnössään korostanut rakennemuutospaikkakunnille suunnattavien toimien monipuolisuutta ja yritysten perustamista ja kasvua lisääviä elementtejä

valiokunta pitää edelleen tärkeänä että rakennemuutospaikkakunnille suunnattavia toimia kehitetään ja että rahoitusinstrumenttien riittävästä joustavuudesta huolehditaan

arvoisa puhemies

ihmettelen sosialidemokraattien hyökkäyksiä fennovoimaa kohtaan

fennovoiman lupa edistää merkittävällä tavalla energiaintensiivistä terästeollisuutta kauppaa ja myöskin se antaa mahdollisuuden alentaa sähkön hintaa kymmenille suomalaisille paikallisille kunnallisille energiayhtiöille

se on todella oikeaan osunut toimenpide

vasemmistoliiton puheenvuorot ovat tietysti täysin vastuuttomia ja kuuroja elinkeinoelämän tarpeille ja ne ovat juuri sellaista taivaanrannan maalailua jolla ei ole mitään tekemistä elämän todellisuuden kanssa

hallituksen tasapainoinen esitys turvaa ennen kaikkea metallimiesten ja paperimiesten työpaikkoja suomessa ja luulisi sen vasemmistoliittoakin kiinnostavan

mutta kun kuuntelee näiden vastustajien puheita niin tulee mieleen porin entisen kaupunginjohtajan sanonta että kun pori rakensi suurta hiilivoimalaa järjestettiin tiedotustilaisuus jossa tunti selvitettiin miksi tämä on välttämätöntä ja kun ensimmäinen yleisöpuheenvuoro annettiin niin kysyttiin miksi tällaisella kauhealla saastuttavalla kivihiilivoimalla tätä käytetään miksi sitä voimalaa ei panna pyörimään sähköllä

toinen asia on sitten se että me elämme markkinataloudessa täällä on oikeus yhtiöitä perustaa

jos se anoo lupaa niin ei kai voi mennä kiristämään kolmatta osapuolta oikeusvaltiossa että tämä kolmas osapuoli saa luvat jos suostuu johonkin

ihmettelen että entiset perustuslakivaliokunnan puheenjohtajatkin tällaisia täysin populistisia etten sanoisi pölhöpopulistisia lausuntoja tästä asiasta antavat

arvoisa puhemies

viitanen ja sdp yrittävät antaa sellaista sisältöä tälle laille että tällä nimenomaan pitää estää jotakin tai jossakin

tässä pannaan reunaehdot ja paalut ja sitten viranomaiset päättävät sen mitä se sallii ja mitä ei

minusta tuntuu että te olette se joka yrittää politikoida tällä asialla eikä muut

kaiken kaikkiaan voi todeta että eivät nämä asiat ole niin yksinkertaisia kun lupaviranomainen niitä käsittelee kun siellä on erilaisia hakemuksia ja ainakin kuvittelisin että myöskin sillä pitäisi olla merkitystä onko kyseessä rakennettu vesistö vai kokonaan vapaassa luonnontilassa oleva vesistö

sillä on sen kokonaisarviossa tietty vaikutus mutta minä en ole siellä sitä arvioimassa vaan ne ovat ne lupaviranomaiset jotka sen päätöksen tekevät

herää kysymys kumpaa pitää uskoa niitä kauniita puheita vai tekoja joita olette tehneet ja uskon sananlaskuun että teoistaan ihmiset tunnetaan

asiat ovat kuitenkin vaikeita

valitettavasti jouduin käymään toisessa tilaisuudessa en ollut tilaisuudessa kuulla niitä puheenvuoroja joita täällä on käytetty mutta haluan kuitenkin hiukan pidemmän puheenvuoron käyttää tähän kehysmenettelyyn liittyen

käsittelyssä on hallituksen esitys suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista

arvoisa herra puhemies

näin ollen kysymyksessä on erittäin suuri ja merkittävä asia ja siihen on suhtauduttava kaikella vakavuudella siitä huolimatta että tällä hetkellä mikään pankki ei ole ilmoittanut käyttävänsä tätä takausta

tennilän kysymykseen totean että fortumin osakepalkkiojärjestely on toteutettu vastoin ministeri pekkarisen ohjeita

kun ministeri häkämies on luvannut tehdä asiasta selvityksen haluan todeta omana kantanani että jos ilmenee että on tahallisesti tai tuottamuksellisesti tulkittu väärin ohjeita on hallituksen ja johdon tai viime kädessä ministerin syytä miettiä onko heillä edellytyksiä jatkaa tehtävässään

mutta aika muuttuu taloustilanne synkkenee jatkuvasti ja täytyy lähteä siitä että sekin päivä koittaa jolloin näitä takauksia käytännössä annetaan

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

tietysti voi sanoa että yksi kehysmenettelyn ongelma on se että kun kehykset lyödään lukkoon hallitusneuvotteluissa noin vajaan viikon aikana niin sen jälkeen ne on hyvin pitkälle lyöty kiinni